se on erittäin tarpeellinen ja hyvä tieto

aivan erityisesti niillä alueilla niin kuin edustaja piirainen täällä kuvasi joilla ei ole näitä seuroja jotka voivat edes antaa näitä todistuksia on paikallaan tämäntyyppinen lupajärjestelmän uudistus tehdä

on itsestään selvää että silloin kun kilpaillaan samoista työmaista samoista urakoista ollaan samalla viivalla

siksikin maa ja metsätalousvaliokunta omassa lausunnossaan halusi sen verran tulla ja helpottaa tätä metsästyksen suorittamista että se yksi lukko elikkä riistanhoitoyhdistyksen jäsenyys otettaisiin mukaan tähän lakiin jolloin se laajentaisi sitä joukkoa joka näiden metsästyksen oikeuden haltijoina olevien metsästysseurojen ja niihin kuuluvien metsästäjien osalta tulisi mahdolliseksi

lupaprosessit ovat kieltämättä erittäin monimutkaisia

ihan lopuksi tässä on myöskin kysymys eläinten suojelusta ja siitä että ne tarpeettomat kivut pystytään niiltä eläimiltä lopettamaan kivuttomasti nopeasti viivytyksettä

osin prosesseissa on myöskin paljon tarpeettomia elementtejä moninkertaisine käynteineen kuten täällä keskustelussa on tullut ilmi lupaviranomaisen luona aseiden kanssa

muutoin en näe että siinä kovin suurta muutostarvetta on

selonteko on erittäin hyvä kuvaus se pitää ihan reilusti tunnustaa hygieenisyydestä puhtaudesta kemiallisesta turvallisuudesta jäämistä haitta aineista kansanterveysvaikutuksista ja niin edelleen

tästä on myöskin itselläni hyvä esimerkki siitä että kun aikanaan kävin rinnakkaisluvat lunastamassa itselleni ja kuljin mikkelin kaduilla ristiin rastiin kuusi asetta itselläni niin tuli vastaan muutamia ihmisiä jotka tietysti tunnistivat että kysymyksessä on kansanedustaja ja olivat kovasti sitä mieltä että onko nyt jostakin asiasta oltava erityisen huolissaan kun kansanedustaja kävelee noin vahvasti aseistettuna mikkelin kaduilla

arvoisa rouva puhemies

se on kattava erittäin kattava kuvaus mitä tällä hetkellä on ja siitä kaikki kiitos

ja se on myöskin ihmisten suojelun kannalta jos siellä pitkäpiippuisella voimakkaalla aseella toimitaan siltä osin vaarallista ja siksi nämä käsiaseet ovat paljon kätevämpiä paljon parempia ja paljon enemmän perusteltuja

täällä esille tullut pölläkän metsästysseura on ääriesimerkki siitä millä tavoin tämä metsästysoikeus jos se menee näin lävitse niin kuin ympäristövaliokunta esittää rajaantuu

tämä on nyt sitten se mistä me emme välttämättä niin tyytyväisiä ole mistä eivät ole muuten tyytyväisiä viljelijätkään ja se on kannattavuus

arvoisa puhemies

tämä luonnonvaraselonteko on oikeastaan huipennus tämän vaalikauden lukuisille tätä sivuaville ja erilaisia luonnonvaroja ja niiden tehokkaampaa ja kestävää käyttöä edistäville hankkeille lukuisille selonteoille lainsäädäntöhankkeille ja erilaisille työryhmien loppuraporteille

ministeri lehtomäki paalutti oikeaan suuntaan äsken kun hän kertoi niistä tehtävistä mitä tullaan tekemään mitä on tehty maatalouden ja haja asutuksen osalta

teillä on erittäin paljon hyviä aikeita mutta käytännön toimenpiteet ovat valitettavasti leikanneet ovat lisänneet kustannuksia ovat lupabyrokratiaa edelleen kasvattaneet

lupamaksut ovat toinen asia

ei ole pelkästään yksi ainut maksu vaan on lukuisia maksuja

kyllähän totuus on se että viime viikonloppu oli suomalaiselle veronmaksajalle harvinaisen synkkä viikonloppu sekä brysselissä että durbanissa tapahtuneiden päätösten myötä

tästä syystä maa ja metsätalousvaliokunta oli sitä mieltä että se mahdollisuus on hyvä antaa myöskin riistanhoitoyhdistyksen jäsenelle ei ainoastaan paikalliselle asukkaalle vaan sen alueen riistanhoitoyhdistyksen jäsenelle ja silloin siinä olisi metsällä muutama ihminen enemmän joka voisi sen hirven kaataa tähän alkuperäiseen esitykseen nähden

ruuasta on useampia erilaisia selontekoja lainsäädäntöhankkeita samoin energiasta puurakentamisesta maaseudun elinvoimasta ja niin edelleen

te olette erittäin hankalassa raossa ja teidän tahtotilaanne ei kukaan epäile mutta ei se hallituksen kädenjälki tältä osin vain tyydytä ja se ei ole hyvä

viranomaisten tulkinnat ovat myöskin erilaisia niin kuin äsken juuri kuultiin ja näihin jos mihin pitää kyllä muutosta saada niin että ne ovat samanlaiset ne ovat kohtuulliset eikä niin että aivan asiaan liittymättömistä syistä ryhdytään takavarikoimaan aseita

kymmenien miljoonien eurojen vuosittaiset lisälaskut mitkä meille tulivat ja kaiken lisäksi vielä täysin kansanvaltaisen meidän tämän salin kontrollin ulkopuolella

on myöskin aivan erinomainen asia että sitran jonka edustaja myöskin tuolla lehterillä istuu maamerkit ohjelma on ottanut ihan uudenlaisen näkökulman ja tulevaisuuteen hyvin pitkälle katsovan näkökulman edistää näitä aivan samoja asioita

te olette tehneet päätöksiä meidän kaikkien piikkiin meitä kuulematta

siksi pidän tätä erittäin perusteltuna ja sanon uudelleen sen että tämä ehdotus minkä maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt ja mitä myöskin tämä pykälävastalause esittää ei laajenna metsästyspainetta laisinkaan tällä alueella ei laisinkaan

meidän kaikkein tärkein voimavaramme luonnonvaramme on metsät joten nyt luulisi kaikkien tietävän sen että metsäteollisuuden koko klusterin osalta pitää tehdä kaikki mahdollinen jotta kilpailukyky säilyy

yleensäkin toivon niin että tätä aselakia tarkastettaisiin siitä näkökulmasta että harrastusmahdollisuuksia pystytään säilyttämään ja kehittämään ja niin että käytännölle vieraat säädökset pystytään muuttamaan

puhemies

uusiutuva energia ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat erittäin hyvää talouspolitiikkaa elvyttämispolitiikkaa ja ilmastopolitiikka ei niihin minua tytärtään

kaksi asiaa sieltä

toinen on se että niille hulevesille joiden vaikutuspiirissä ei ole puhdistusjärjestelmiä ovat ne riittävät viipymäalueet jotta ne puhdistuvat ennen valumistaan vesistöihin äärimmäisen tärkeitä

elikkä erinomaisella tavalla hallitus on nyt koonnut yhteen sitä tahtotilaa joka suomella on löytää niitä uusia menestyksen avaimia yhteiskunnalle ja hyvinvoinnin säilymiselle ja kasvamiselle

kun täällä on esitetty sitä että tuolla alueella alueen ihmisistä kyllä pitäisi löytyä tarvittava määrä myöskin paikallista väkeä metsälle niin tilanne on vain se että ei tämä ole ainoa metsästysseura sillä alueella

olen merkinnyt työ tähän yhteyteen seuraavat vastasi puheenvuorot epäjärjestyksessä edustajille järvinen alatalo mieto seurujärvi kari heinonen laukkanen sekä vielä listojen ulkopuolelta virtanen erkki ilmastopolitiikkaa ja reijonen potee tältä ainakin nämä niihin paukkuja varmasti löytyy

toinen asia on etteivät niille hulevesille jotka menevät sitten jätevedenpuhdistamojen kautta nämä rankkasateet aiheuta sitä että joudutaan ohijuoksutuksia tekemään

ja kun se tehdään tavalla johon suomalainen ja suomalaiset olosuhteet sopeutuvat ja soveltuvat erinomaisella tavalla niin tästä tulee myöskin se kestävyysnäkökulma niin ilmastonäkökulma kun kaikki muukin ja pystytään pääsemään eroon entistä enemmän siitä uusiutumattomien luonnonvarojen käytöstä joka tällä hetkellä leimaa meidän talouttamme ja ennen kaikkea maailman taloutta

siellä ihmiset kuuluvat eri metsästysseuroihin eikä se ole niin yksinkertaista että sieltä löytyy niitä ihmisiä jotka siellä paikallisen asukkaan kriteerit täyttävät

me saamme joka viikko lukea useampaan kertaan tiedotusvälineistä että jossakin päin on patoluukut avattu ja ohijuoksutuksia on tehty jolloin kaikki se jätevesi menee suoraan vesistöihin käsittelemättömänä puhdistamattomana ja nyt tällä lailla pyritään siihen että myös tämä ongelma saataisiin hallintaan

on edelleenkin ne neljä lukkoa

puhemies

kolmas asia liittyen näihin ohijuoksutuksiin on se että myös varavoimajärjestelmiä sähkönsyötön häiriöiden varalle pitää entistä laajemmin olla meillä jätevedenpuhdistamoilla samoin kuin tietenkin puhtaan veden puolella käyttöveden puolella

herra puhemies

sanottakoon se toisen kerran jos sanoin äsken vastauspuheenvuorossani epäselvästi että tähän mennessä meillä on ollut puutteellinen lainsäädäntö tämän asian kanssa ja nyt tämä lainsäädäntöuudistus tämän puutteen korjaa ja siksi me tätä tarvitsemme

nyt sitten pitää meidän kaikkien huolehtia siitä että nyt yhteisesti ja yksimielisesti sitoudutaan niihin yksimielisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen niin lainsäädäntöteitse kuin budjettiteitsekin jotta ne aivan aidosti sitten jalalle saadaan ja ne lähtevät toteutumaan ja niitä uusia työpaikkoja ja yrityksiä ja vientimahdollisuuksia syntyy

yksi näkökulma joka täällä on erittäin voimakkaasti tullut esille ja hyvä että on tullut on se että pitää saada nuoria enemmän metsästysharrastuksen piiriin

miten metsiä käytetään miten se jalostusaste nousee miten se säilyy ja mitä kaikkea metsän tuotteista uusiutuvan metsän tuotteista tehdään

herra puhemies

myös on tärkeää se että paikallisten asukkaiden hyväksyntä näille asioille säilyy senkin vuoksi että voi tulla tilanteita joissa vaikkapa vieraslajien osalta ja tässä villiminkki on se kaikkein pahin voidaan joutua tilanteeseen jossa niitä on pakko poistaa siltä alueen luonnonsuojelualueelta kansallispuistostakin koska ne ovat uhka alkuperäiselle luonnolle ja sen tasapainolle

tähän liittyy myöskin ne hallituksen toimet jotka ovat niitä ohjausmekanismeja jotka ovat osin ristiriitaisia mikä on tullut esille vaikkapa aluehallinnon uudistuksessa selonteossa

aivan uudet toimintamallit ja myöskin uudenlaiset tuotteet odottavat monissa tutkijoiden kammioissa

siksi on välttämätöntä että teknologian kehittyminen ja riittävät tutkimus ja kehityspanostukset ovat olemassa niin yritysten osalta kuin myöskin valtion osalta

se on tunnustettu tosiaan että on ristikkäisiä ohjausmekanismeja

te ette voi näistä päästä eroon

ja tähän myöskin hyvin voimakkaalla tavalla tässä selonteossa kantaa otetaan

jos metsästäjät eivät tätä työtä tee sitä ei tee kukaan ja siksi on syytä pitää mielessä se että yleisen hyväksynnän alueella kaikella tavalla pitää säilyä

sitten mikä tuossa jo aikaisemmin oli esillä ja mitä myöskin ministeri pekkarinen peräänkuulutti ja painotti meidän kokonaisvaltaisessa kehittämistyössämme ja koordinoinnissamme on riittävästi panoksia niin että eri hallinnonalat toimivat samaan suuntaan

arvostan sitä kovasti

mutta puhemies vielä kysyn teiltä nyt uudelleen

näillä perusteilla kaiken kaikkiaan maa ja metsätalousvaliokunta tuon oman esityksensä on tehnyt ja on myöskin tehty ympäristövaliokunnan osan jäsenistä toimesta tuo muutosehdotus joka on perusteltu

liian monta kertaa tällä luonnonvarojen hallinnan alalla ovat toiset edistämässä ja toiset ovat valitettavasti lyömässä kapuloita rattaisiin

tällä tavoin me saamme tämän viimeisenkin pienen asian poistettua se nyt ei ole hirvittävän iso asia tähän kokonaisuuteen nähden mutta mielestäni se on syytä poistaa täältä

tämä ei ole johdonmukaista toimintatapaa ja siksi on erittäin tärkeää että koordinaatio on täällä merkitty niin suurin kirjaimin

silloin me olemme ihan täysin yksimielisiä ja yksituumaisia ja alueen asukkaiden hyväksymällä tavalla voimme tässä asiassa edetä ja se on etu koko suomen luonnon monimuotoisuuden säilymiselle ja myöskin uusille kansallispuistohankkeille

se tarjoaa mahdollisuudet moniin moniin asioihin päällimmäisenä tietysti ilmastonmuutoksen torjumiseen mutta myöskin siihen että uutta kasvua ja uutta menestysalaa haetaan biotaloudesta

ja tässä toivon että niin meidän oman huoltovarmuutemme työllisyytemme kuin taloutemme kannalta ne ovat mahdollisimman paljon omia kotimaisia toimijoita

siinä sanon jo toisen kerran tämän päivän aikana tämä avaus jonka ministeri pekkarinen teki kaivoslain ja kaivannaisteollisuuden osalta kyllä ansaitsee kaiken mahdollisen tuen ja toivon että samantyyppinen ajattelutapa valtaa alaa myöskin muilla toiminnan sektoreilla ei ainoastaan kaivannaisissa vaan myöskin muilla jotta tämä pystytään tekemään

yksi merkittävä haaste joka sisältyy näihin keinoihin on se että hallinto kaiken kaikkiaan pystyy johdonmukaisuuteen siinä että kaikki hallinnonalat kaikki ministeriöt ja kaikki toimijat toimivat samaan suuntaan jotta tämä hyvä tavoite toteutuu

puhemies

aivan lopuksi

samalla tämä strategiatyö on myöskin valtaisa mahdollisuuksien antaja erityisesti maaseudulle

lähestulkoon kaikki tässä strategiassa mainituista raaka aineista tulevat maaseudulta

se antaa aivan uudenlaisen tavan ja mahdollisuuden hyvinvoinnin lisäämiseen maaseudulle ja aivan luontaisen aluekehityksen vahvistamiseen kun tämä toteutetaan

se on meidän kaikkien hyväksi jakautuu ympäri maata

arvoisa puhemies

herra puhemies

tämä hallituksen esitys luopumistuen lakimuutoksista ja siitä että vuokraus ei olisi enää mahdollista luopumisen muotona ei ole perusteltu

kaksi asiaa

siinä myöskin tehdään erittäin isoja investointeja ja siellä on erittäin suuri tarve saada nuoria jatkajia alalle enemmän kuin mitä tällä hetkellä tulee

uotila en vähätellyt harmaasta taloudesta ja sen torjunnasta saatavia tuloja vaan sitä että niitä ei saada lyhyellä aikavälillä vaikka tehdään mitä

siksi on oleellista että meillä tämä toiminta kaikin puolin ja toimintaympäristö olisivat mahdollisimman vakaita ja pitkäjänteistä politiikkaa harjoitettaisiin

herra puhemies

siitä nyt ei vain pääse kerta kaikkiaan mihinkään että kokoomuksessa muhii jatkuva halu metsän kiinteistöveron asettamiselle

ja kun tiedämme sen tilanteen että tilojen jatkajat lähtevät useimmiten suurimmassa osassa tapauksista investoimaan ja silloin heillä ei maksukykyä välttämättä ole siihen että he hankkisivat ne pellot omistukseensa niin siksi on oleellista että tämä mahdollisuus on olemassa edelleenkin että tämä luopuminen pystytään myöskin vuokraamalla hoitamaan ja uusille sukupolville ja uusille yrittäjille peltoja siirtämään

eli tämä on ainakin asia joka seuraavassa hallitusohjelmassa tulee olemaan

on aivan selvää että harmaan talouden osalta valvonta ja uudet keinot mitä nämä kaksi tällä vaalikaudella istunutta hallitusta ovat tehneet aikaansaaneet ovat erinomaisen hyvä asia

siksi meillä on tilaa niin mekaaniselle kuin myöskin kemialliselle puunjalostukselle paljon mittavammin kuin tällä hetkellä asianlaita on varsinkin pitkän kuidun osalta ja jotta me pääsemme nanoselluun meillä pitää olla se tavallinen sellu siellä pohjalla ensin

mutta sitten se toinen puoli eli se miten me ennalta ehkäisemme tätä harmaata taloutta on se että meillä yritystoiminta erityisesti pieni ja keskisuuri yritystoiminta on sellaista että siihen kannustetaan siihen lähteminen on riittävän helppoa y tunnukset annetaan ennakkoperintärekisteriin pääsee ja niin edelleen

myöskin se on näiden luopujien kannalta oleellisen tärkeä asia jotta he tietävät että heillä on joku oksa elämässään luopumisen jälkeen johon he voivat tarttua

siksi on oleellisen tärkeätä että valtiolliset toimijat kaikin tavoin toimivat niin että me saamme uusia isoja investointeja tähän maahan niin mekaaniselle kuin kemialliselle puolelle metsäteollisuuteen